edustaja kiljusen kanssa meidän pitää käydä paremmalla ajalla tästä asiasta periaatteellisempaa keskustelua mutta olen todellakin sitä mieltä että sellaista yhdenvertaisuutta ihmisten välillä en kannata että kaikilla on sama oikeus saada veronmaksajilta rahaa

olit rikas tai köyhä nuori tai vanha niin kaikille pitää veronmaksajien rahoja sosiaaliturvan tai opintotuen tai jonkun muun muodossa antaa saman verran

minä todellakin olen sitä mieltä että sellaiselle joka on köyhä ja tarvitsee yhteiskunnan tukea annettakoon helpommin ja enemmän tukea ja sellaiselle joka on varakas ja joka ei tarvitse yhteiskunnan tukea annettakoon vähemmän tai ei ollenkaan tukea

sitten kun te sanoitte että vanhempien tuloja ei saa ottaa huomioon koska joissakin tilanteissa tulehtuneet välit aiheuttavat sen että rikkaatkaan eivät tue omien lastensa opiskelua

totta mutta tämäkö poikkeus pitäisi ottaa pääsäännöksi ja lähteä tästä tilanteesta että yleensä ne ovat niin tulehtuneet että rikkaat eivät tue lastensa opiskelua

arvoisa herra puhemies

täällä hallituksen esityksen perusteluissa selostetaan apulaisoikeusasiamiehen päätös jossa ymmärtääkseni on annettu jonkunasteisia moitteita juuri siitä että kun on tehty ulkomaalaisvalvontaa niin sitä on pyritty kohdistamaan erityisesti henkilöihin jotka näyttävät ulkomaalaisilta kuten esimerkiksi minä itsekin näytän

kyllä minun mielestäni jo noin työn ekonomian kannalta on järkevää että ulkomaalaisvalvonta kohdistetaan ihmisiin jotka erilaisten ulkoisten merkkien perusteella näyttävät ulkomaalaisilta

nyt täällä hallituksen esityksessä ilmeisesti perustuen näihin oikeusasiamiehen kannanottoihin ja johtuen näistä euroopan neuvoston oliko se nyt ihmisoikeusraportoijan huomioista oikein aivan erikseen sitten korostetaan että tällaista ei missään tapauksessa saa harrastaa eikä harjoittaa jolloin ilmeisesti todellakin sujuvaa suomea puhuvilta kantasuomalaisilta näyttäviltä henkilöiltä on samalla tavalla sitten paperit kysyttävä jossakin tämmöisessä ulkomaalaisvalvontatilanteessa kuin niiltä jotka näyttävät ulkomaalaisilta eivätkä puhu juurikaan suomea

mutta kyllä minun mielestäni menee aika pitkälle tämä sanoisiko nyt sitten poliittinen korrektius ja jonkun näköinen käytännön elämälle vieras asenne jos tässä ulkomaalaisvalvonnassa erityisesti siitä arvostellaan että se pyritään kohdistamaan ulkomaalaisiin ihmisiin

herra puhemies

kun valtaväestöstä ulkonäöltään eroavien osuus on ulkomaalaisissa suurempi kuin koko väestössä on ymmärrettävää että ulkonäkö jossain määrin vaikuttaa siihen ketkä valikoituvat valvonnan kohteeksi

toivottavasti tätä apulaisoikeusasiamiehen näkemystä ei pidetä ikivanhentuneena ja jollain tavoin syrjivänä

toivon että poliisit voisivat käytännön työssä jatkossakin noudattaa yleistä elämänkokemusta tervettä järkeä ja työn ekonomiaa ja toimia sillä tavoin kuin on järkevää toimia eikä sillä tavoin kuin on vähemmän järkevää toimia

tässä edustaja modig ei ole kyse pankkitilin avaamisesta tai terveyskeskuksessa asioimisesta tässä on kyse ulkomaalaisvalvonnasta siitä että poliisi esimerkiksi rakennustyömaalla haluaa tarkistaa että siellä olevilla ulkomaalaisilla on todella lailliset edellytykset oleskella maassa ja työskennellä siellä

ja nyt on kyse sitten siitä että kun tätä ulkomaalaisvalvontaa suoritetaan vaikka rakennustyömaalla ja halutaan nähdä suomessa oleskeluoikeuden antavat paperit niin onko siinä tilanteessa oikeus kohdistaa tätä valvontaa ja näitten papereiden pyytämistä niihin ihmisiin jotka eivät puhu sanaakaan suomea jos ei sitä kohdisteta myös niihin jotka puhuvat täysin sujuvaa suomea

on parempi ministeri thors että otamme vähemmän esimerkiksi somaliasta ihmisiä ja annamme heille hyvät edellytykset elämään suomessa kuin että otamme enemmän ja jätämme heidät suomessa käytännössä heitteille

kysyn vähän ed

oletteko valmis tuomaan esityksiä joilla suomen perheenyhdistämispolitiikkaa parannetaan

käsittelen tässä yhteydessä vain sitä osaa tästä hallituksen esityksestä jossa on kyse sellaisen henkilön mahdollisuudesta saada oleskelulupa joka siitä huolimatta että hänellä ei ole ollut oikeutta jäädä suomeen on kuitenkin jäänyt suomeen

kun pari lakiesitystä sitten käsittelimme poliisin mahdollisuutta saada matkustajatietoja niin ymmärsin noista hallituksen esityksen perusteluista että tuo esitys on aika nopeasti valmisteltu ja tuotu tänne eduskuntaan ja hyvä niin koska se vastaa todella ajankohtaiseen ja tärkeään ongelmaan

tästä hitaudesta ei kuitenkaan missään nimessä voi moittia ministeri räsästä joka on tässä asiassa tässäkin asiassa toiminut reippaasti ja tarmokkaasti vaan niitä voimia hallituksen sisällä ilmeisesti lähinnä rkpn ja vihreiden piirissä jotka jarruttelivat tämän asian korjaamista

eli meillä on siis tällä hetkellä voimassa järjestelmä jossa me tällaisen henkilön joka voisi palata turvallisesti omaan kotimaahansa mutta joka ei halua sinne palata koska suomi on maailman paras maa ja totta kai mieluummin jäädään suomeen palkitsemme sillä että kun hän niskoittelee eikä lähde niin hänelle sitten annetaan oleskelulupa suomeen

että kun sieltä haette oleskelulupaa turvapaikkaa ja ette tietystikään sitä saa niin sitten ne kuitenkin antavat teille pysyvän oleskeluluvan parin vuoden jälkeen kun ette vain lähde sieltä mihinkään

arvoisa rouva puhemies

en ole yhtä hyvä asiantuntija bioliuotusmenetelmän toimivuudessa ja nikkelin hintakehityksessä kuin näköjään merkittävä osa keskusteluun osallistuvista kansanedustajista mutta tulin tänne kommentoidakseni muutamia muita näkökohtia jotka ovat tulleet tässä keskustelussa esiin

no oli miten oli on erinomainen asia että tämä porsaanreikä nyt korjataan ja toivon todella että hallintovaliokunta eduskunta toimii tässä asiassa ripeästi ja saadaan laki korjattua

ensinnäkin edustaja viitanen kovasti kaipasi yleisesti ihmisille ja erityisesti pieni ja keskituloisille ihmisille lisää ostovoimaa

toinen asia mihin kiinnitän huomiota on se että tässä esityksessä niin kuin edellisissä ja tulevissa päiväjärjestyksen kohdissa joissa käsitellään näitä ulkomaalaisasioita kaikissa on pitkät pätkät perustelutekstissä myös tätä säätämisjärjestystä pohdittu

hallitus esittää sekä lisäbudjetissa että tässä varsinaisessa budjetissa huomattavia lisäsummia turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisestä aiheutuviin menoihin

kun näillä ihmisillä on ostovoimaa he ostavat ja kauppa käy ja pystyvät paremmin pitämään huolta perheestään ja kaikki menee parempaan suuntaan ja toivottavasti ihmiset ovat taloudellisen ostovoiman vahvistumisen myötä sitten kaiken kaikkiaan paremmin voivia

mitkään menolisäykset ministeri thors eivät kuitenkaan riitä jos me jatkamme nykyistä hölmöilyämme näissä turvapaikka asioissa

suomeen on tänä vuonna tullut satoja turvapaikanhakijoita eu maa bulgariasta

no sehän on hyvä että tarkastellaan että mennään perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ja suomen perustuslain mukaan mutta kyllä tämä tarkastelu jossain vaiheessa rupeaa saamaan jo koomisiakin piirteitä ja kyllä tässä eduskunnassa kuormitetaan perustuslakivaliokuntaa sellaista tahtia että tämä meidän systeemimme menee tukkoon ennemmin tai myöhemmin

eli jos te haluatte kaikkien ihmisten ostovoimaa vahvistaa ja erityisesti pieni ja keskituloisten ihmisten ostovoimaa vahvistaa kukapa meistä ei haluaisi niin millä te pitkän päälle tämän kaiken rahoitatte

siksi että he tietävät että käsittelyajat suomessa kestävät parisen kuukautta ja jo tämä käsittelyajan pituus ja sinä aikana maksettava toimeentulotuki ovat riittäviä perusteita hakea suomesta turvapaikkaa

se ainakin minulle jäi epäselväksi tuossa teidän tai teidän muutamassakin puheenvuorossa ja luulen että perusvastauksenne eli rikkaiden verottaminen ei siihen riitä

meidän pitää saada nämä käsittelyajat niin lyhyiksi mieluummin päiviksi kuin viikoiksi niin että viesti sinne lähtöpaikkaan on se että suomesta ei turhaan kannata turvapaikkaa tulla hakemaan

eli meidän pitää pystyä parantamaan meidän kilpailukykyämme lisäämään meidän vientiämme saamaan meidän bisnes toimimaan paremmin tarjoamaan ihmisille työpaikkoja ja sitä kautta sitten ihmisten ostovoima vahvistuu

täällä sanotaan näin

vastaanottopalvelujen saamista siis vastaanottopalvelujen saamista ei sinänsä voi katsoa sellaiseksi perusoikeudeksi johon tulisi olla oikeus senkin jälkeen kun perusteita vastaanoton palvelujen saamiseksi ei enää ole olemassa

teidän ajattelunne johtaisi siihen että me velkaannumme koko ajan lisää vielä sen päälle mitä muutenkin velkaannumme eikä tämä velka mihinkään katoa sen maksavat sitten lapsemme ja heidän lapsensa

vastaanottopalvelujen saamista ei sinänsä voi katsoa sellaiseksi perusoikeudeksi johon tulisi olla oikeus senkin jälkeen kun perusteita vastaanoton palvelujen saamiseksi ei enää ole olemassa

eli te teitte viime hallituskaudella ministerinä ollessanne yhdessä meidän kokoomuslaisten ministereiden ja kansanedustajien kanssa merkittäviä arvovalintoja

eli tässä on kyse siitä tämän lakiesityksen kohdasta että tällaiselta henkilöltä myös evätään tietysti vastaanottopalvelu kun hänellä olisi mahdollisuus lähteä takaisin omaan maahansa ja ei ole mitään perusteita enää tarjota hänelle vastaanottopalvelua

täällä hallituksen esityksen perusteluissa korkeasti palkatut juristit ministeriössä ovat kirjoitelleet perusteluita joissa sitten pitää erikseen eduskunnalle ja perustuslakivaliokunnalle lue

eli tällä yritän tietysti sanoa teille että sen lisäksi että voi tehdä mukavia arvovalintoja niin sanotusti joutuu myös tekemään taloudellisesti vaikeina aikoina hankalia poliittisia päätöksiä

näille meidän peruslakivaliokunnan vakituisille asiantuntijoille todistaa että saadaan tällaiselta ihmiseltä vastaanottopalvelut lakkauttaa jolla ei enää ole aihetta eikä tarvetta saada vastaanottopalveluja

jos vastaanoton piirissä oleva henkilö päättää jäädä oleskelemaan maahan laittomasti siis hänellä ei ole oikeutta jäädä maahan mutta hän päättää jäädä maahan niin sitten erikseen tässä vielä korostetaan hänen perusoikeutensa toteutuvat samalla tavoin kuin muidenkin laittomasti maassa oleskelevien kohdalla

näin on hyvä

no ensinnäkin on tietysti itsestään selvää että laittomasti suomessa olevien kohdalla kannetaan aivan erityistä huolta heidän perusoikeuksiensa toteutumisesta ja stmn työryhmä on juuri esittänyt että samat palvelut terveyspalvelut pitäisi antaa laittomasti maassa oleskeleville kuin suomalaisillekin tai ulkomaalaisille jotka ovat laillisesti suomessa

verotus tehtiin tällä mallilla koska tällä tavoin haluttiin tukea työtä ja tehdä työnteosta entistä kannattavampaa ja poliittisesti koska hallituspuolue keskusta oli vaaliohjelmassaan asettanut tämän tavoitteeksi ja hallitusohjelmassa näin sovittiin

mutta tässä sitten erikseen korostetaan että vaikka tämä ihminen jää ilman näitä vastaanottopalveluja ja hän jää maahan laittomasti niin hänellä on kuitenkin sitten muiden laittomasti maassa olevien tavoin kaikki oikeudet olemassa eli hän saa toimeentulotukea ja hän saa kaikkia muita palveluja kuten kuuluukin

kokoomuksen vaaliohjelmassa tavoitteena oli se että veronkevennys olisi tehty tuloveroasteikkoon jolloin se olisi koskenut sekä palkansaajia että eläkkeensaajia

se veroratkaisu jonka hallitus on luvannut vastaantulona niin sanotulle kilpailukykysopimukselle tulee kuitenkin koskemaan palkansaajia koska sillä kompensoidaan sitä että palkansaajien ei eläkeläisten maksut nousevat osana kilpailukykysopimusta

vihreille kuten edustaja alanko kahiluodolle ja edustaja aallolle toteaisin että te olette tosi hyviä vastustamaan kaikkia säästöjä ja kannattamaan kaikkia mahdollisia lisämenoja

olen useamman kerran kysynyt täällä että kun te väitätte että teillä on kuitenkin vaihtoehto näille hallituksen säästöille ja olette kertoneet että vain pieni osa korjataan siten että otetaan vähän enemmän velkaa ensi vuonna ilmeisesti tänä vuonna ja ensi vuonna ainakin kuin mitä hallitus on esittänyt niin olen kysynyt teiltä mitkä ovat ne loput tasapainottavat toimet joita te vihreät kannatatte

heinäluoma viittaa on se että hallituksen niin sanotussa puoliväliriihessä suurimmat hallituspuolueet keskusta ja kokoomus ottivat aktiivisen roolin maahanmuuttoasioista hallituksen sisällä käytävässä keskustelussa

se osaltaan johti hallituksen asettamaan työryhmän sen selvittämiseksi miten aiheettomia turvapaikkahakemuksia suomessa voidaan vähentää

ja olen pyytänyt että listaisitte vaikka kymmenen kaikkein suurinta yksittäistä säästökohdetta joita te kannatatte

työryhmä on jättänyt mietintönsä ja ministeri thorsin johdolla valmistellaan tällä hetkellä eduskuntaan näillä näkymin marraskuussa annettavaa lakiesitystä jossa pyritään tekemään meidän lainsäädäntöömme sellaisia muutoksia jotka olisivat omiaan vähentämään suomeen kohdistuvia aiheettomia turvapaikkahakemuksia

ja olen antanut sen verran periksi että sovitaan että yhdeksän riittää koska tämä kilometrikorvausten verollepano tai niiden pienentäminen on tähän saakka ollut teidän pysyvä lääkkeenne kaikkien lisämenojenne rahoittamiseen

mitä tähän akuuttiin kysymykseen näistä bulgarialaisista aiheettomista turvapaikanhakijoista tulee niin siinä on edellytettävä ministeri thorsilta pikaisia toimenpiteitä joilla näitä käsittelyaikoja aivan ratkaisevasti pystytään lyhentämään ja sitä kautta lähettämään sinne lähtöpaikkaan se viesti että aiheetonta turvapaikkahakemusta suomeen ei kannata tulla jättämään

eli kun olen kysynyt tätä monilta vihreiltä saamatta vastauksia muutoin kuin viittauksia nettisivuilla oleviin julkaisuihin niin kysyisin nyt vaikka edustaja emma karilta jolta en ole aikaisemmin tätä asiaa kysynyt

voisitteko te edustaja emma kari kertoa mitkä ovat ne vaikkapa yhdeksän suurinta säästökohdetta joista vihreät ovat valmiit tekemään säästöjä sen vastapainoksi että te vastustatte ja torjutte kaikkia hallituksen esittämiä säästöjä mutta kaikkiin hyviin tarkoituksiin ehdotatte jatkuvasti lisää rahaa

vai onko teillä piilossa joku tynnyri jossa on kultaharkkoja tai ulkomaan valuuttaa tai kotimaan valuuttaa tai muuten iso kasa rahaa millä kaikki rahoitetaan

ja lopuksi rouva puhemies edustaja harakalle kilpailukykysopimuksesta

kilpailukykysopimuksessahan palkansaajat uhrautuvat työttömien hyväksi koska palkansaajien etuja heikennetään mutta yleisesti uskotaan että kilpailukykysopimus parantaessaan suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä tulee lisäämään työpaikkoja ja työtilaisuuksia työttömille

mitä sitten tulee yksityiskohtiin edustaja harakka minäkin olen sitä mieltä että epäoikeudenmukaisella tavalla tässä järjestöjen sopimassa kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin työntekijät ja erityisesti julkisen sektorin naisvaltaiset alat joutuvat ylimääräisesti maksumiehiksi tämän määräaikaisen lomarahojen leikkauksen vuoksi

jos hallitus tai kokoomus olisi itse päättänyt tästä kilpailukykysopimuksesta niin sitä ei olisi tehty tällä tavoin joka epäoikeudenmukaisella tavalla rasittaa juuri julkisen sektorin naisvaltaisia aloja kuten sairaanhoitajia tai opettajia mutta tämä oli se ratkaisu johon palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt yhdessä päätyivät

siitä kun bulgarialainen turvapaikanhakija tulee maahan menee ehkä noin kaksi kolme kuukautta ennen kuin hän on poistunut suomesta saatuaan luonnollisesti perusteettomaan hakemukseensa kielteisen päätöksen

no siitä me sen tiedämme että tänne tulee uudemman kerran aiheettomia bulgarialaisia tai romanialaisia turvapaikanhakijoita jotka tietävät tullessaan että he eivät voi saada suomesta turvapaikkaa ja kuitenkin he tulevat

se on riittävä vetovoimatekijä tulla tänne suomeen että täällä on tiedossa kahden kuukauden kolmen kuukauden täydellinen ylläpito ja toimeentulotuki päälle

ihmiset tulevat rutiköyhistä oloista

edustaja viitaselle vastaan ensin että te kerroitte miten taistelitte vimmatusti kompensoidaksenne niitä lapsilisäleikkauksia jotka ensin päätitte tehdä

minun kysymykseni oli se miksi päätitte tehdä

en sanonut että veroratkaisu oli keskustan syy

sanoin vain että vaaleissa eri puolueet esittelevät omia mallejaan verotuksen keventämiseksi ja hallitus sitten kompromissina tai yhdessä sopii millä mallilla mennään eteenpäin

edustaja aalto en saanut tälläkään kertaa vastausta mutta meillä on kolme vuotta aikaa niin että ajattelin jatkaa tätä kysymyksen esittämistä jotta saan teiltä vastauksen

siis näille säästöille on olemassa vaihtoehtoiset säästöt ja minä olen niitä kysynyt ja aion jatkossakin kysyä kunnes esimerkiksi joku vihreisiin ihastunut toimittajakin huomaa että ei teillä ole mitään vaihtoehtoa

arvoisa herra puhemies

heinäluomalle totean ensin että kokoomus ei tässäkään asiassa juokse mitään karkuun vaan hallituksen sisällä ja eduskunnassa luonnollisesti vaikuttaa siihen politiikkaan joka hallituksella näissä asioissa on

ministeri thors selvyyden vuoksi en sanonut että päätöksenteko vie kuukausia vaan sanoin että siitä kun tällainen aiheeton eun sisältä tuleva turvapaikanhakija tulee suomeen siihen kun hän joutuu suomesta lähtemään menee liian pitkä aika tällä hetkellä noin puolestatoista kuukaudesta kolmeen kuukautta

ja me tiedämme että tämä aika on liian pitkä koska satoja siis satoja eun sisältä tulevia turvapaikanhakijoita on tänäkin vuonna tullut suomeen vaikka asianomaiset tietävät tullessaan että heillä ei ole mitään mahdollisuutta saada turvapaikkaa suomesta

he nimenomaan vaaliohjelmassaan eivät lähteneet siitä että otetaan lisää velkaa toisin kuin vasemmistoliitto joka on tässä suhteessa toiminut rehellisesti ja mielestäni reilusti

täällä konkreettisesti olette esittäneet lähinnä yksityislääkäreiden kela korvausten poistamista ja kun työryhmä sitä esitti niin emma karin johdolla te vimmatusti vastustitte tätä omaa ehdotustanne

menen purista mukaan mutta vaihtanut kyypuhevuorokäristystä istutuskuovit sitten ministeri rehula herra puhemies

mitä ensin kansanedustaja hyssälän toimintaan tulee niin hän on ministerinä varmasti toiminut eläkkeensaajien puolesta ja eläkkeiden korottamisen puolesta

mitä sitten tähän itse asiaan tulee herra puhemies me suomessa olemme viime päivinä ilkkuneet kreikkalaisille ja pitäneet heitä aikamoisina hölmöläisinä kun tilanteessa jossa valtio rajusti velkaantuu kuitenkin puolueet ovat kilpailleet keskenään siitä kuka pystyy erilaisille väestöryhmille antamaan enemmän vastuuttomia lupauksia ja toteuttamaan erilaisia sellaisia uudistuksia jotka tiedetään väestön piirissä hyvin suosituiksi mutta joille kuitenkaan ei vastuullisessa politiikassa olisi olemassa katetta

se kuulosti siltä että te ette kertonut minulle kun vihreillä on kuulemma vaihtoehto hallituksen säästöille esimerkiksi yhdeksän suurinta säästökohdetta

on ihmetelty sitä kuvittelevatko kreikkalaiset puolueet ja poliitikot todellakin että kansalaisia voidaan näin tekemällä tällaisia kalliita uudistuksia ostaa antamaan tukensa asianomaisille puolueille ja poliitikoille aina vaaleissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra oikeusasiamies

mutta kun stmn työryhmä esitti tämän teidän ehdottamanne säästön toteuttamista niin edustaja emma karin johdolla te aloititte somessa vimmatun kampanjan tällaista hirvittävää naisiin kohdistuvaa hallituksen leikkausta vastaan

en tiedä olemmeko me kovin paljon viisaampia

nyt olemme säätämässä lakia joka tulee voimaan muistaakseni noin kuukauden ennen seuraavia eduskuntavaaleja jossa laissa huomattavilla summilla lisätään eläkkeensaajien pienimpien eläkkeiden varassa elävien eläkkeensaajien eläkkeitä ja korotetaan heidän eläkkeitään

edustaja sinnemäki totesi että se että henkilö ei saa turvapaikkaa eli pakolaisstatusta ei vielä todista että hän voisi turvallisesti palata omaan maahansa

niistä pidetään kiinni ja niitä noudatetaan

olen kuitenkin joissakin aikaisemmissakin puheenvuoroissa tältä paikalta varoittanut siitä että jos näitä perus ja ihmisoikeuksia ruvetaan tulkitsemaan aivan äärimmäisesti niin joudutaan kyllä käytännössä metsään

niinpä meillä onkin tämän varsinaisen pakolaisstatuksen lisäksi vielä kaksi muuta kategoriaa joista ensimmäinen muistaakseni on nimeltään toissijaisen suojelun perusteella

se tuntuu sinänsä tietysti oikealta ja kauniilta politiikalta mutta kun samaan aikaan valtio velkaantuu vuositasolla toistakymmentä miljardia euroa niin voi kysyä onko tämä vastuullista politiikkaa ja joutuvatko tulevat hallitukset vielä sitten karsimaan menoja näiden ratkaisujen vuoksi

siinä katsotaan että jos henkilö sinne maahan palautettaisiin niin siellä vaikkei vielä ole ollut tällaista henkilökohtaista vainoa on riski että hän joutuu tämmöisen epäinhimillisen kohtelun ja muun uhriksi ja silloin jos arvioidaan ja katsotaan että tämmöinen riski on hän saa suomesta oleskeluluvan

mainitsen kuitenkin kaksi näkökulmaa

lopuksi herra puhemies toivotan uudelle ministeri rehulalle menestystä hänen vaativassa työssään

ensimmäinen on se että rikosasioissa näitä perus ja ihmisoikeuksia tarkastellaan lähinnä vain rikoksista epäillyn rikosasioissa lähinnä vain rikoksesta epäillyn tai rikoksesta syytetyn tai rikoksesta tuomitun tai vankilassa olevan konnan näkökulmasta ja silloin uhrin näkökulma ja ennen kaikkea rikoksen selvittämisen intressi jäävät paljon vähemmälle tarkastelulle

sitten on vielä kolmas kategoria ihan tämmöinen suomen oma joka ei perustu eun direktiiviin jossa taas on perusteena se että jos siellä kotimaassa on kriisi sota romahtanut valtio sellaisessa tilassa että ei katsota voitavan tämmöistä henkilöä sinne palauttaa turvallisesti niin silloin hän saa tämän humanitäärisen suojelun perusteella oleskeluluvan suomessa